minä en käy läpi enkä kaipaa monisatasivuista sopimusta koska tiedän että suomen virkamiehet ministeriöiden virkamiehet esiintyvät virkavastuulla

luotan heidän asiantuntijapapereihinsa joissa on tämä malli käyty moneen kertaan läpi sekä siihen mikä on myös näihin tiedonantoteksteihin laitettu ja pitkin syksyä viime kesästä asti kun neuvotteluja on käyty suuren valiokunnan kokouksissa käyty tuosta mallista läpi

yritin myös päästä timo soinin blogista selville joka ei kai millään vastuulla ole kirjoitettu vaan ihan omalla tutkimustyöllä ja taustavoimilla mutta vastuuta siinä ei samanlaista ole kuin virkavastuulla että sen takia voin suhtautua hieman skeptisemmin siinä oleviin tietoihin että mikä siinä on takana

ainoa mikä siitä otettiin tähän vakuuksien hinnaksi oli se että suomi sitoutuu maksamaan tuon kerralla eikä viidessä osassa niin kuin muut maat

ja kun soini viittasi täällä itävaltaan miksi itävallan rouva valtiovarainministeri ei näitä halunnut niin silloin itävalta luuli että se voi maksaa nämä viidessä osassa ja se olisi laskenut kustannuksia näistä

elikkä tämäkin jonka suomi kolmen an maana saa samalla korolla kuin evm itse halvalla markkinoilta siirtäen sen evmään ja evmkin maksaa tästä meille sitten korkoa niin ei tuo kustannus minusta kyllä kovin suurelta tunnu ja nyt kun sitä vertaa muihin niin yhä pienemmältä

ja tätä ei ihmetellä ollenkaan

itävalta on pankkisektorinsa kautta todella sitoutunut etelä euroopan maihin aivan eri lailla kuin meidän pankkisektorimme ja vakuutuslaitoksemme

olen yrittänyt puhemies tässä käydä läpi tätä asiaa mutta tästä on kovin monella tietolähteenä timo soinin blogi ja siksi en tiedä menikö tämä yhtään sen enempää perille

kansan kärsimyksille loppu kreikassa on vielä semmoinen keskustelu jota tässä käytiin pitkään ja toivon että tähän voimme yhdessä panostaa että kreikan kansa tuntisi itsensä eurooppalaiseksi ja pääsisi jaloilleen

meillä on valtion budjetti kuitenkin tulevaisuudessa kovissa haasteissa koska olemme saaneet nytten täällä sivusta katsella velkaantumista

minä melkein uskoisin äskeisestä riitelystä täällä huolimatta että tämä salillinen sieltä oikealta tänne vasemmalle voisi löytää joitain hyviä kohteita

eiköhän tehtäisi illalla hyvä työ että ministerit neuvottelisivat pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa että etsitään yhdessä sosiaali ja terveyssektorilta nuo käyttövarat

me tarvitsemme oikeasti tämän poistamisen ja ehdottaisin että käytettäisiin tuota nyt maksamatta olevaa rahaa sosiaali ja terveysturvaan yhdessä täällä eduskunnan päätösvallalla

arvoisa puhemies

aika kovalla menettelyllä täytyy seuraava tämmöinen alue tehdä kun se vaatisi uuden lain mutta ehkä sitten käsittely voi olla ripeää jos ja kun uusia tämmöisiä tarpeita ilmenee

tässä on parasta se että ala on käynyt neuvotteluita julkisen puolen kanssa ja ala itsekin on tyytyväinen siihen että ratkaisu löytyi koska investointihalukkuutta on

hassua olisi jos ei suomen julkisella sektorilla olisi myös halua investointien sallimiseen kun niitä investointeja halutaan tehdään alueelle jota itse pidämme maamme tulevaisuuden perustana eli cleantechiin ja puhtaaseen energiaan

kaiken kaikkiaan tarvitsemme investointeja ja toivon että julkinen puoli mahdollisimman vähän sitten niitä omalla byrokratiallaan estäisi tai edes hidastaisi niinkin merkittävästi että paljon on toimijoilla esimerkkejä tapauksista joissa viiden vuoden pyörittely eri lupien ympäristölupien kanssa on jo turhauttanut investointien valmistelijoita niin että he ovat sitten siirtyneet muihin hommiin

vielä toivon sitä että meillä lähemmäksi teitä lähemmäksi lentokenttiä kauemmaksi mökeistä olisi selkeämpää yhdenmukaista tulkintaa miten lakeja ja miten evästyksiä tehdään

kaikkein ikävimpiä ovat ne että kun on laki niin sen jälkeen joku ministeriöstä lähtevä tässä tapauksessa mitä olen kuullut ympäristöministeriöstä lähtevä paperi antaa suosituksissa eri lukuarvoja kuin mitä laissa on tehty

tämmöistä terveistä puolenyön jälkeen

vaikka tämä asia on hyvä niin paljon on vielä työtä jäljellä

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinenkin tätä kokonaista alueen kestävyyttä ansiokkaasti pohti

me olemme talousvaliokunnassa tapailemassa tätä asiaa ja osa on sitä mieltä että kyllä saksan ylijäämäisyyttäkin pitäisi jotenkin rajoittaa minkä taas toiset talousoppineet tyrmäävät täysin että ei se ole ongelma jos siellä joku on pannut kilpailukykynsä kuntoon ja toimii ikään kuin alueen moottorina

yhtä asiaa ei ole täällä kovinkaan paljon huolimatta seitsemän tunnin keskustelusta kosketeltu ja se on pankkijärjestelmän toimivuus koko euroalueella ja sen vuoksi ajattelin että tuolla sektorilla vielä työtä riittää

eduskunta voisi vaikka hallitusta tässä koettaa tsempata mutta hallituksen linja on tässä tiedonannossa sen suhteen ihan oikea

pankkijärjestelmän toimivuutta tulee katsoa tarkkaan mutta pankkituen tulee olla aina avointa läpinäkyvää ja vastikkeellista ja tämä ehdollisuus on myös toteutettava kreikan osalta ennen tämänkin ohjelman aktivointia ja arvailenpa että kun valtiovarainministerit vielä kokoontuvat tällä viikollakin ennen kuin tätä pakettia voidaan mennä eteenpäin toteuttamaan niin myös tämän tulee olla siinä loppulistoilla että kreikassakin jokainen pankki joka tähän pelastamisoperaatioon aikoo osallistua joutuu sen tukensa käymään läpi sitten tähän tukeen osallistuneiden kanssa niin että se pankkituki ei ole mikään helppo ratkaisu vaan sen tulee olla minun mielestäni aina joka tapauksessa myös vastikkeellista niin kuin me olemme suomen oman pankkikriisin jäljiltä oppineet

tämä on ensimmäinen kreikan tukipaketti tällä eduskuntakaudella ja tätä on kaikella aktiviteetilla pieteetillä valmisteltu niin että se olisi myös suomalaisille mahdollisimman hyvä

se että kreikassa tulee olemaan myös vaalit ja se miten katsotaan sen jälkeen tämmöisten kurjistusohjelmien lupaajien vaalisuosio herättää tietenkin meissä poliitikoissakin väristyksiä

se maksetaan erissä ja ennen jokaista erää troikka tekee myös tarkistusraportin ja sen lisäksi siellä ollaan väliaikaisestikin läsnä

mutta on myös ymmärrettävä se että ei muille euroopan kansoille hauskaa ole osallistua kreikan pelastamiseen ja haluamme siksi katsoa että tuo tehtävä hoidetaan niin kuin on luvattu

itse luotan myös siihen että ei ole mahdollista että kreikassa vaalien jälkeen tulisi joku hallitus joka luulisi että rahaa tulee ilman että kreikka itse sitoutuu näihin toimiin

toivottavasti semmoisia tarkistuksia voidaan tehdä että jos siellä löytyy löysää jostain byrokratiasta tai vaikkapa suurista asehankinnoista niistä voitaisiin sitten säästää enemmän kuin vain tuosta minimipalkasta tai kokonaiskeskipalkka voisi olla se joka kreikan kilpailukykyä tekisi eikä aina tuo kaikkein köyhin kreikkalainen mutta näihin kreikka saa itsenäisyyttä aivan sitä mukaa kuin se omaa talouttansa kuntoon panee

kaiken kaikkiaan ne keskustelut joissa kreikan kasvukykyä on ihmetelty on otettava vakavasti ja toivottava ja ehkäpä jopa jotain vinkkejä tehtävä suomalaisyritysten kautta että kreikka pääsisi kasvun uralle ja muu eurooppa sitä myötä

montakohan koulukatua tai rantatietä noin keskimäärin tulisi yhden hätäkeskuksen alueelle jos näin suuriin alueisiin mentäisiin

vaasan hätäkeskuksen toimintaa tuntevana minulla on suuri huoli myös siitä miten ruotsinkielinen koti saisi hädän sattuessa palvelun virheettömästi ja nopeasti myös se että tam potiessa

tässä kyllä kaksikielinen palvelu täytyy voida taata

arvoisa puhemies